tutkimusten perusteella on jo pitkään tiedetty että eläke työ ja sosiaalipoliittisia järjestelmiä tulisi kehittää joustavammiksi jotta ne tukisivat paremmin erilaisia siirtymiä työuran molemmissa päissä

ikääntyneillä erityisesti sivutoiminen yrittäjyys voi antaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä vielä siinäkin vaiheessa kun kokopäiväinen työnteko ei enää houkuttele tai on käynyt liian raskaaksi

ikääntyneiden yrittäjyyttä voitaisiin tukea esimerkiksi veropoliittisin keinoin antamalla vaikkapa ikääntyneelle pienyrittäjälle arvonlisäverokevennyksiä

vai pitäisikö kenties lähteä opiskelemaan

opetushallituksen tarkastusten perusteella opetus ja kulttuuriministeriö on viime vuosina perinyt useilta oppilaitoksilta oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia takaisin

voisimme miettiä sitä onko oikein että meillä on edelleen sellaisia hyvin raskaitakin aloja opiskella joilla työpaikkaharjoittelu on palkatonta

yksi tällainen ala on muun muassa avustustoiminta

eri kunnat määrittelevät avustajan palkan kuitenkin eri tavalla ja tämän seurauksena henkilökohtaista avustajaa tarvitsevat vammaiset ovat toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat

olisikin hyvin tärkeää että me tarkastaisimme avustajien palkkausjärjestelyn ja yhdenmukaistaisimme tämän koko suomessa

viime viikolla etsivän nuorisotyön asiantuntija tiedotti että nuorisotakuusta unohtui muun muassa juuri näiden väliinputoajanuorien kuntoutus

onkin hyvin tärkeää että kun täällä puhutaan nuorisotakuusta niin nostamme esille myös näitä kipukohtia joita varmasti jokaisissa uusissa asioissa löytyy ja sitä vartenhan me olemme täällä että me panemme niitä asioita kuntoon

hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus

nyt käsittelyssä oleva valtion varainhoitoa koskeva suunnitelma kuitenkin osoittaa hallituksen kyvykkyyden tehdä sellaisia ratkaisuja ja uudistuksia jotka vahvistavat luottamusta

kyllä takuueläkkeen kuukausikorotus ansaitsee kiitoksen ja kyllä hallitusohjelma tähtää pidemmällä aikavälillä parantamaan suomalaisten hyvinvointia ja kyllä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma katsoo lapsiperheisiin ja lasten hyvinvointiin

sisäisen turvallisuuden ylläpito ja hallitun maahanmuuton edistäminen ovat valtion perustehtäviä joihin kohdistuu vaatimuksia niin koko yhteiskunnan kuin myös hallinnonalan eri toimijoiden taholta

arvoisa puhemies

toivonkin että tällä hallituskaudella tulemme tekemään myös toimia parantaaksemme ikääntyneiden turvallisuutta en jaksa olla puhumatta siitä niin kotona kuin palvelutaloissakin ja pystymme ehkäisemään ikääntyneisiin kohdistuvia rikoksia kuten esimerkiksi varkauksia

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne ja viestintäyhteyksistä sekä palveluista kestävän kasvun tukemiseksi mahdollistamalla digitaalisten palvelujen käyttöympäristön

näin luodaan toimintaedellytyksiä myös yrityksille jotta ne pystyisivät toimimaan maamme jokaisessa kolkassa ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko suomi asuttuna

arvoisa herra puhemies

maailmassa on sota ja sen myötä ihmiset pakenevat kodeistaan

olisin tiedustellut teiltä ministeri sitä onko ukrainan tai näiden muiden maiden kriisien jälkeen suomessa turvapaikanhakijoiden määrä jollakin tavalla lisääntynyt

kun maahanmuuttovirastosta ollaan vähentämässä resursseja niin minkälaiset heidän toimintamahdollisuutensa sitten seuraavana vuonna ovat

se nyt on niin että jos alkoholisoitunut ihminen hakeutuu piiriin missä tulee kuonoon ja joutuu tappeluun niin kyllä siinä on osasyyllinen hän itse myös

miten me voisimme suomessa turvata entistä enemmän ikääntyneiden ihmisten turvallisuutta

lupaatteko että otatte sinne sisälle erityisesti myös tämän ikääntyneiden ihmisten kohtaaman väkivallan ennaltaehkäisyn

hallitusneuvotteluissa lähdettiin rakentamaan uudistukseen yleisluontoisia suuntaviivoja ja kyseessä on valtava uudistus

uudistuksen valmistelu on tapahtunut hallitusneuvotteluiden jälkeen hallitusohjelman mukaisesti ja tavoitteena on parantaa ja kaventaa ihmisten hyvinvointi ja terveyseroja

sotea täytyy ajaa sillä tavalla että siellä on vahva ja osaava henkilöstö ja ne jonot lääkärin vastaanotolle joista me puhumme lyhenevät ja jonotusajat tulevat inhimilliseksi

sote uudistus tarvitsee toki malttia ja ymmärrystä sillä siellä tulee olemaan paljon myös suuria kysymyksiä ja erilaisia kantoja joita sitten lähdemme ajamaan eteenpäin

ja niin kuin timo korhonen tuossa mainitsitte tuon perussairaanhoidon niin pidän myös itse äärettömän tärkeänä sitä että jokaisella alueella suomessa on se perussairaanhoito ja se on se millä saavutetaan myös niitä kustannussäästöjä

arvoisa herra puhemies

he lauloivat joululauluja ja kertoivat miten upeaa olisi päästä enemmän vanhusten palvelutaloihin viemään tätä musiikin ja taiteen iloa ja olivat päässeetkin sitä tekemään mutta kaipasivat jonkunlaista organisointia kunnissa ja miksei myös täällä eduskunnassa asiasta voisi keskustella millä tavalla nämä ihmiset jotka oikeasti osaavat taiteen esittämisen ja haluaisivat sitä sinne vanhusten keskuuteen viedä millä tavalla voisimme ruveta organisoimaan sitä että kysyntä ja tarjonta kohtaisivat tässä asiassa koska oikeasti oli hyvin aitoja ja ihania ihmisiä siellä esiintymässä ja varmasti potentiaalia olisi vanhuksille viedä iloa

toinen kysymykseni koskee nuorisotakuuta koska etsivän nuorisotyön ammattilaiset viime viikolla kertoivat että sieltä nuorisotakuusta puuttuu se kuntoutus

millä tavalla tähän asiaan voitaisiin kenties puuttua

kreikan taloudellinen tilanne on edelleen erittäin heikko

laman jäljiltä kreikan talous on raunioina ja massiivinen velkataakka tulee varmasti haittaamaan kasvua vuosikymmeniä eteenpäin

on aivan päivänselvää että kreikka ei tule selviämään suuresta velkataakastaan tuskinpa ehkä koskaan

suomen hallitus on muiden euromaiden kanssa jakanut kreikalle aina vain uuden lainaerän

me voisimme kyllä kysyä sitä olisiko kreikkaa alun perin pitänytkään hyväksyä euroon koska kriisi on maassa ollut havaittavissa ja se on niin valtava

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamista presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin

kuntien pakkoliitokset ovat joutsenlaulu lähidemokratialle

avoimuus on demokratian toteutumisen elinehto

kuntaliitoksiin liittyvä irtisanomissuoja kuitenkin varmistaa sen että säästöjä ei voi edes tulla

herra puhemies

eikö se ole juuri se mistä me itse asiassa haluaisimme eroon

palvelutuotanto ei tehostunut vaan se oli jähmeää ja tämä jos mikä oli ikävää sillä palvelujen kasvava kysyntä ei kuitenkaan vähentynyt

siitä pitävät huolen kuntien jatkuvasti kasvaneet velvoitteet lapsi vammais sekä vanhuspalvelujen osalta ja muun muassa tuleva vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia toimimaan

arvoisa puhemies

herra puhemies

kun tien valtionosuusleikkaukset koskettivat tänään konkreettisesti espoossa jossa kävin espoon kaupunginhallituksen kokouksessa

teimme siellä kipeän päätöksen jossa terveyspalvelumaksuja korotettiin ja myös vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoivan päivämaksuja

tuntui kyllä todella hirveälle miten suuriin korotuksiin olemme joutuneet lähtemään

kiinteistöveroprosenttien ylä ja alarajojen korotukset taasen ovat myös omanlaisensa signaali meille kansalaisille

tulee sellainen tunne että oman kodin omistamisesta rangaistaan ja varsinkin jos nämä tuotot ohjataan valtion hyväksi niin näen kyllä sen vääränä toimintatapana

kuulin tänään että tässä tuoton ohjaamisessa voidaan myös toimia toisella tavalla että esimerkiksi espoo voi saada tästä tuotosta osan käyttääkseen itse

en tiedä pitääkö se paikkansa mutta tämä olisi toki toivottavaa

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunta on todellakin tehnyt tämän mietinnön ja kuullut lukuisia asiantuntijoita ja kuulin salin ulkopuolelle että täällä edustaja mäntylä antoikin kiitoksensa valiokunnalle

perussuomalaiset nostivat valiokunnan käsittelyssä esiin kansanedustaja juho eerolan tekemän lakialoitteen lapsen vieraannuttamisesta vanhemmistaan

pidimme tärkeänä että myös tänne valiokunnan mietintöön saimme jonkunlaista mainintaa siitä että asiat tulisi yrittää aina hoitaa mahdollisimman pitkään sovinnollisesti

toivoimme sitä että siinä vaiheessa kun isyyden voi tunnustaa ennen lapsen syntymää siellä neuvolassa niin toivoimme sitä että siellä samalla kun siellä tehdään vaikka huoltajuussopimusta vanhemmat voisivat keskenään sopia jotenkin etukäteen sen että asiat hoidettaisiin sovinnollisesti ja vältettäisiin näin niitä tulevia riitoja

emme koskaan tiedä mitä elämä tuo tullessaan ja minkälaisia tilanteita tulee vastaan mutta se olisi toivottavaa että vanhemmat kykenisivät sitten myös niissä riitatilanteissa kohtaamaan asiat järkevästi ilman että kukaan osapuoli joutuisi kärsimään

tämä hallituksen esitys parantaa lapsen tilannetta turvaa lasta mutta kyllä se mielestäni on myös isän ja äidin hyväksi tehty hallituksen esitys

olikin ikävää viime viikolla kuulla kuinka etsivän nuorisotyön asiantuntijat kertoivat että nuorisotakuu on heidän mielestään epäonnistunut varsinkin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta

ne nuoret jotka tarvitsisivat kuntoutusta ja tukea juuri siihen arjen hallintaan ennen koulutukseen ja työhön tarttumista ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle

opetushallituksen tarkastusten perusteella opetus ja kulttuuriministeriö on viime vuosina kuitenkin joutunut perimään useilta oppilaitoksilta oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia takaisin

vaatimus perustuu opetushallituksen kaksi vuotta kestäneeseen tarkastukseen ja sen yhteydessä todettuihin puutteisiin ja virheisiin koulutuksessa

koulutuksen epäkohtiin ei pystytä puuttumaan tarpeeksi varhain

takaisinperintä rasittaa valtionapuviranomaisena toimivaa opetus ja kulttuuriministeriötä koulutuspalvelujen tuottajaa sekä opiskelijoita jotka viime kädessä voivat joutua kärsimään tutkintonsa hylkäämisestä pitkän opiskeluajan jälkeen

onkin erittäin tärkeää että oppisopimuskoulutuksen valvontaa kehitetään entises tään ja seurataan että rahat kohdentuvat oikein ja niitä käytetään myös oikein koska se on hyvin tärkeää oppisopimusopiskelijalle että opinnot etenevät ja lopputuloksesta pääsee sitten valmistumaan ammattiin

saattohoidosta palliatiivisesta hoidosta ja eutanasiasta virinnyt laaja keskustelu jo vuosi sitten kertoi hoidettavien ja heidän omaistensa todellisesta hädästä

opetushallituksen käynnistämä suunnittelutyö jo vuosi sitten saattohoidon liittämiseksi vanhustyön erikoisammattitutkinnon osaksi ansaitsi jo silloin mahdollisimman vankan tuen ja sellaisen se myös sai

saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen on kuitenkin ulotettava koskemaan edelleen myös sairaanhoitajan ja lähihoitajan peruskoulutusta sekä lisäkoulutusta